mikä on teidän mielestänne tulevaisuus

en näe

toiseksi

kilpailutukseen sopivat erittäin hyvin standardisoidut toimenpiteet kuten esimerkiksi hammaslääkäripalvelut ja olemme huomanneet sosiaalipuolella myös asumispalvelut mutta ainakin hammaslääkäripalveluihin soveltuu ehkä paremmin palveluseteli

psykoterapian siirtäminen kelakorvattavaksi on positiivinen asia mutta se vaatii todella seurantaa ja sitä että kaikki psykoterapia jota annetaan on asianmukaista

lauslahdelle sanoisin että suomessa on pohjoismaiden tehokkain terveydenhoito mutta meidän täytyy saada perusterveydenhuolto houkuttelevaksi

arvoisa herra puhemies

jos se ei johda toivottuun tulokseen siis työkyvyn parantumiseen tai opiskelukykyyn niin silloinhan psykoterapiaa ei pidä antaa ja silloinhan se on hyvin paljon sen psykiatrin sen lääkärin asia katsoa onko tämä potilas hyötynyt siitä hoidosta

kun nyt odotamme tätä palvelusetelilakia niin uskoisimme että laajennamme toimintaamme siten että potilaat saavat mieluummin palvelusetelin kuin että teemme ostopalvelusopimuksia

sillä on saavutettu monen kymmenen miljoonan euron säästöt lääkekorvauksissa ja myös potilaan maksamassa osuudessa

no hyvä näin ehkä on ja näin on mutta jokuhan ne esitykset sinnekin asetukseen tekee kiitos

tällöin tavallaan siirrämme myös vastuuta tästä laadusta joka terveyspalveluissa on erittäin vaikea mitata myöskin potilaalle itselleen kun hän valitsee oman hammaslääkärinsä

keskustelu on päätynyt lakiehdotus hyväksytään lakiesitys on toinen käsittely on pää tyyny sasi on loppuunkäsitelty dr

viitehintajärjestelmään siirtyminen on siis erittäin tervetullut uudistus

kolmas seikka johon haluan kiinnittää huomiota on se ettei kannata liikaa innostua kilpailuttamaan sellaisia toimintoja joissa ei ole toimivia markkinoita joilta siis puuttuu kokonaan tämä toiminta

suomessa ehdotetaan niin sanottua geneeristä mallia jossa vaihtokelpoisia ovat vain samaa lääkeainetta ja saman määrän sisältävät lääkkeet

niin sanotussa terapeuttisessa viitehintajärjestelmässä taas hoidollisesti saman arvoiset lääkkeet niputetaan yhteen ja korvaus suoritetaan halvimman lääkkeen mukaisesti

kerron yhden esimerkin

keskustelu päättyy lakiehdotukset hyväksytään lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt asia on loppuunkäsitelty

tämä terapeuttinen järjestelmä on erittäin monimutkainen ja olen hyvin iloinen että ministeri hyssälä on tuonut ainakin aluksi meille hyväksyttäväksi tämän geneerisen viitehintajärjestelmän

nyt tulisi käsitellä esitellään eri päiväjärjestyksen neljäs toista asia

kilpailutimme nämä niin sanotut papanäytteet

laatukriteerit olivat lähinnä juridisia

kilpailun voitti yksityinen yritys muutaman euron marginaalilla erääseen toiseen tahoon nähden joka aikaisemmin oli suorittanut nämä papatutkimukset jo vuosikymmeniä helsingin kaupungille

autio sanoi kieltää lääke jos se ei ole potilaalle sopiva siis tämä geneerinen lääke ja merkitä silloin reseptiin että vain alkuperäislääke tai määrätty lääke jonka hän on siihen kirjoittanut on potilaalle hyväksi

voittanut yritys täytti kaikki muodolliset vaatimukset mutta sillä ei ollut tippaakaan aikaisempaa kokemusta tältä alalta

heillä oli nämä patologit ja sytologit jotka siis täyttivät nämä muodolliset kriteerit mutta heillä ei ollut pitkäaikaista kokemusta

ensimmäiseksi haluan onnitella ministeri pekkarista nimipäivän johdosta

potilasjärjestöt epäilivät kovasti tätä asiaa että se ei toteudu mutta uskon että lääkärin kielto on erittäin hyvä asia ja kun se lääkäreille ja potilaille hyvin selitetään niin siinä ei tule minkäänlaista vaaraa lääkäreille eikä potilaille jotka tulevat käyttämään alkuperäisvalmistetta ja potilas saa sitten kelakorvauksen sen mukaisesti kuin sille kalliimmallekin lääkkeelle kuuluu

johtopäätös on se että esimerkiksi seulontatutkimuksia ei pidä kilpailuttaa mikäli ei olla varmoja siitä että markkinoilla on vähintään kaksi tai kolme täysin luotettavaa toimijaa tällä alalla

miksi sisämaassa ei juuri polteta puuta kun siellähän se puu kasvaa

eli nämä syöttötariffit joita te nyt tarjoatte todella erittäin hyvin riittävät uskoisin sisämaan voimaloihin koska ne ovat lähellä puuta ja ne ovat lähellä turvetta

arvoisa puhemies

en usko että oppositiokaan keksii mitään vastalausetta tähän hallituksen esitykseen sillä se on nykyaikaa

jos kohdunkaulan syövän seulonnat menevät pieleen saamme tietää tämän vasta vuosikymmenien kuluttua

meidän tulisi siis enemmän noudattaa ostoissa neuvottelumenettelyä ja suorahankintaa

täysin avoin hankintamenettely sopii sosiaali ja terveysalalla sellaisiin hankintoihin joissa on monipuoliset ja tasalaatuiset markkinat kuten nämä hammaslääkäripalvelut tai mahdollisesti asumispalvelut

arvoisa herra puhemies

emme pysty tähän helsinginniemelle näitä tuulivoimaloita rakentamaan ja merituulivoimalalle tämä syöttötariffi ei missään tapauksessa tule riittämään niin kuin ministeri pekkarinen sanoi

maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö on aivan erinomainen ja sitä on todella mukava lukea koska se on sekä positiivinen että realistinen

rauhala

kun meillä on nyt kuitenkin ollut hallitusohjelmassa tämä varhaiskasvatuslain säätäminen ja lasten päivähoitolain uudistaminen niin vaikka ministeri risikko on ollut erittäin aktiivinen ja vielä ihan tässä loppusuoralla tulee lakeja syytämällä sieltä teiltä onko tämä vielä tulossa vai onko se työn alla vasta ensi eduskunnalle

tämä on jo vaikeampi kysymys koska siinähän rajataan analogiamenetelmäpatentin voimassaolo suomessa

avoin hankintamenettely ei sovi terveyspalveluiden ostoihin joissa ei ole markkinoita tai joissa laadun puute ei ilmaannu välittömästi vaan ehkä vuosikymmenien kuluttua

siinä otetaan esille sellaista yleisvalitusta kuin kelamaksun poisto kajaanin opettajankoulutuksen lopettaminen reuman sairaalan lopettaminen hätäkeskusten vähentäminen jotka eivät millään tavalla edusta maaseutupolitiikkaa

kuten ed

tämän vuoksi kilpailutuksen hyödyistä ei pidä liikaa innostua vaan käyttää mieluummin suorahankintaa ja neuvottelumenettelyä

onneksi huomenna keskustelemme pitkään reuman sairaalan lopettamisesta

kyseessähän on yksityisen säätiön omistama sairaala joka ei ole maalla vaan kaupungissa eikä reuman hoito mitenkään liity maaseutupolitiikkaan

suomessa on nyt toistakymmentä sellaista alkuperäislääkevalmistetta joilla on voimassa oleva analogiamenetelmäpatentti

olemme kaikki yhtä mieltä siitä että maaseutu tulee säilyttää elävänä ja syömme mielellämme lähiruokaa ja suomalaista puhdasta ja terveellistä ruokaa

arvoisa puhemies

kuten mainittu perustuslakivaliokunta talousvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta olivat kaikki sitä mieltä että analogiapatentin suojan muuttaminen loukkaa yritysten immateriaalioikeuksia

me olemme kokoomuksessa tekemässä kaikkien suomalaisten terveydenhuollon yhtä hyväksi kuin työterveyshuolto on emmekä heikentämässä työterveyshuoltoa

ensimmäinen askel siihen että meidän terveyspalvelumme toimivat paremmin on nimenomaan tämä terveydenhuoltolaki ja sitä seuraavat sote lait sosiaalihuollon lakiuudistukset ja niin edelleen

meidän kuulemisessamme taas asiaa selitettiin hyvinkin eri tavalla

itse olen sitä mieltä että terveyskeskusten lukumäärää pitää vähentää ja terveyskeskusten tulee sijaita siten että siellä on täydet palvelut kuten laboratorio ja röntgen ja useiden erikoisalojen ja asiantuntijoiden verkosto

kuten ministeri tässä kertoi tässä ei oikeastaan patenttisuojaan puututa ollenkaan mutta patentti ja rekisterihallitus ei selkeästi hyväksynyt tätä patenttioikeuden muuttamista

tämän vuoksihan talousvaliokunta ehdottikin siirtymäajan antamista

helsinki voi pienimuotoisesti siirtyä puuperäisen polttoaineen käyttäjäksi rinnakkain kivihiilen kanssa kuten ministeri pekkarinen sanoi

harvaanasutuilla seuduilla terveyspalvelut tulee järjestää sähköisesti puhelimitse tai pyörittämällä vaikka terveyspalveluautoja

me voimme rakentaa vuosaareen kaasupohjaisen laitoksen joka mahdollistaa puukaasulla ja biomassalla tuotetun kaasun käytön mutta se edellyttää todella varsin suuria investointeja ja suuria tukijärjestelmiä

myös apteekkipalvelujen tulee olla kaikkien saatavilla joten lääkekaappeja voidaan kehittää ja lisätä lääkkeiden saantia esimerkiksi postista tai vaikka r kioskista siis tilata lääkkeitä ei ostaa lääkkeitä vaan tilata lääkkeitä niiden kautta

pahin seuraus jonka ministerikin mainitsi olisi patenttisuojan poistumisesta mahdollisesti se että lääketutkimus jollakin tavalla heikkenisi suomessa

kyllä taas minä sain sen käsityksen että nämä elinsiirtokirurgit sanoivat että aivan kysymättä tai edes ilmoittamatta omaisille he eivät halua ottaa näitä elimiä

maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä sanotaan että suomi muodostaa lähes ainoan alueen euroopassa jossa on tulevaisuuden tuotantopotentiaalia uusiutuvalle energialle ja ruualle

mutta suomessa on niin edulliset olosuhteet lääketutkimukseen olen itsekin tehnyt sellaista ja meillä on hyvin homogeeninen kansa tällaisen tutkimuksen tekemiseen että en usko että lääketutkimus oikeasti heikkenee tästä muutoksesta joka nyt tulee astumaan voimaan ensi huhtikuun alussa

eli vaikka meille tulisi tämä kansallinen terveyskertomus ja vaikka siellä olisi pieni kruksi yläreunassa että tältä henkilöltä saa ottaa elimet jos hän on kuollut niin siitä huolimatta kyllä minä uskoisin että olisi ainakin hyvä ilmoittaa omaisille että hän menee nyt elinluovutukseen sillä eivät aivan salaa omaisilta oikein ainakaan minun käsittääkseni elinsiirtokirurgit halua ottaa elimiä

puun massiiviseen polttamiseen tulee kuitenkin suhtautua varauksellisesti

valiokuntakin toteaa omassa mietinnössään että hakkuujätteen nykyistä voimaperäisempi korjuu köyhdyttää maaperän ravintoarvoja ja heikentää metsänkasvua

kun puun korjuuta ja polttamista massiivisesti tuetaan valtion varoin on mahdollista että metsät köyhtyvät ja niiden arvo hiilinieluina vähenee

tässä on paljon työsarkaa näille maaseutuprofessoreille selvittää millä tavalla tätä puunpolttoa ei tehdä niin suureksi että se todella köyhdyttää meidän metsävarojamme

erkki virtanen vahvasti sanoi että kuopiolaiset ovat niin kauhean köyhiä niin kyllä kuopiossa on enemmän valtion työpaikkoja suhteellisesti kuin helsingissä

me kaupunkilaiset kannatamme lähiruokaa ja puhdasta suomalaista maataloutta

suhtaudun kuitenkin todella varauksellisesti massiiviseen puun polttamiseen koska puun poltto aiheuttaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin kivihiili ja kaksi kertaa niin paljon kuin maakaasu

virtasen on ihan turha hurskastella nyt tässä asiassa koska aikaa on kulunut kuitenkin useita vuosia ja monet analogiapatentit ovat vanhentuneet eli tämä asia on vähitellen vanhentumassa

olisinkin halunnut tiedustella pääministeriltä tästä hallituksen alueellistamispolitiikasta

vaikka ipcc julistaa että puun polttamisen nettohiilidioksidipäästö on nolla se on kyllä varsin teoreettinen näkemys

silloin se oli paljon akuutimpi kuin se on nyt mutta on se vieläkin joidenkin lääkkeiden osalla ja sen takia me haluammekin kuulla tarkasti mitä lääketeollisuus sanoo tästä asiasta mitä tem siitä sanoo mitä uav sanoo

mehän olemme erittäin yksimielisiä siitä että kuntatalous ei kestä tätä nykyistä järjestelmää

nykyisessä finanssikriisissä voisi olla viisasta siirtää alueellistamistoimenpiteitä koska ne myöskin repivät kansaa ja aiheuttavat epäluottamusta meihin poliitikkoihin

minun mielestäni on hyvä että me etenemme tällä lailla askel askeleelta koska tämä on niin iso remontti

niitä ei millään voi saada yksiin kansiin ja uskon että juuri tällä tavalla että tuodaan yksi osa kerrallaan saamme hyvän tuloksen

arvoisa puhemies

myöskin me kaikki suomalaiset joudumme maksamaan siitä puun polttamisesta todella erittäin paljon

onneksi tästä rahoituksesta ei ole paljon puhuttu paitsi vasemmisto joka aina puhuu tästä monikanavaisesta rahoituksesta mutta minulla on tässä sekä tämä sitran selvitys että tämä thln raportti siitä miten se puretaan ja kumpikin on kyllä mielestäni vielä varsin alkutekijöissään

salolle

sitra haluaisi että melkein kaikki terveydenhuolto yksityistettäisiin siten että kunnat ostaisivat palveluja yksityisiltä ja järjestäisivät sitten loput itse mitä jaksavat

kaikki se hyvä mikä meillä nyt on terveydenhuollossa siihen ei pitäisi koskea vaan pitäisi antaa niiden toimia rauhassa

meillä on erinomaisesti organisoitu terveydenhuolto helsingissä

eikö ole parempi käydä sairaanhoitajalla kolme kertaa kun se maksaa vain puolet siitä mitä maksaisi käydä kolme kertaa lääkärillä

pulliainen sanoo vaan päinvastoin me saamme tällä paljon hyvää ja uutta aikaan ja se toimii sitten mallina kuten ministeri sanoo muita liitoksia varten

arvoisa puhemies

pisa tuloksethan saavutettiin peruskoulussa ei edes lukiossa

mutta kyllä on nykyaikaa todella periä kolmansien maiden kansalaisilta lukukausimaksua sillä mitä muuta vientiä me voisimme niin hyvin harjoittaa kuin nimenomaan koulutusvientiä johon meidän kansallamme on suuret mahdollisuudet

me osaamme myöskin englantia me voimme myydä maisteriohjelmia lisensiaattiohjelmia kolmansien maiden kansalaisille ja niistä tulee meille vientituloa

kyllä se on nykyaikaa

olen yliopistoryhmän puheenjohtaja eduskunnassa ja tervetuloa vaan kaikki mukaan

te voitte itsekin tulla valituksi kuopion yliopiston hallitukseen

tennilälle kun hän suri tätä länsi pohjan sairaalan tilannetta että juuri tämä alue minkä hän mainitsi soveltuisi erinomaisesti tällaiseksi sote alueeksi koska tämä sairaala silloin muodostaisi sen osan erikoissairaanhoitoa mitä voidaan tehdä keskussairaalan ulkopuolella ja sitten nämä ympäröivät kunnat muodostaisivat alueet perusterveydenhoitoa varten

mutta haluaisin kysyä pääoppositiopuolueen ed

pohjoismaisessa vertailussahan nimenomaan suomalainen terveydenhuolto oli pohjoismaiden parasta

jos te saatte vakavan sairauden te varmasti saatte kysissä samoin kuin me husissa maailman parhaimman hoidon

oppositio jaksaa koko ajan motkottaa tästä kelamaksun poistosta

sitten vielä puhe tästä ensihoidosta

kun perusterveydenhoito saadaan kuntoon kun uusi terveydenhoitolaki tulee voimaan niin uskon että meillä on erittäin korkeatasoinen terveydenhoito julkisella puolella

ei sitä pidä aina mollata

arvoisa rouva puhemies

tämä ei ole esittelypuheenvuoro valitettavasti puheenjohtajamme joutui lähtemään mutta kerron kuitenkin kokoomuksen kannan tästä hallituksen esityksestä ja meidän mietinnöstämme

kun paras puitelaki astui voimaan viime eduskunnan aikana ihan viimeisillä metreillä niin odotimme siltä paljon enemmän kuin mitä se nyt on meille antanut

ja tämä sosiaali ja terveydenhuollon järjestäminen jonka piti toimia tämän paras puitelain mukaisesti sekään ei ole sujunut niin kuin me silloin viime kaudella odotimme kun sen innokkaana laadimme

he ovat myyneet terveydenhuoltonsa kansainväliselle sijoittajalle ja siis tällä perusteella uskovat että heidän terveydenhuoltonsa toimii

valtionosuusuudistus tulisi siis saada aikaan siten että se kannustaisi hyviin käytäntöihin ja hyviin organisaatioihin

arvoisa puhemies

todella evo opetukseen pannaan rahaa mutta se otetaan evo tutkimuksen momentilta